muistan aika monta kierrosta joissa eduskunta on päässyt arvioimaan kuluneen toimintavuoden poliittisia tapahtumia aika lailla jälkijättöisesti

tämä luo tietyn oman erityisen mielenkiintonsa luonnollisesti tähän nyt käsiteltävänä olevaan tarkastelujaksoon

se filosofia jolla etyjin parlamentaarinen elin on toiminut on tietysti koko lailla lähellä ymmärrettävistä syistä sitä toimintalinjaa puolestaan jota maan hallitus ja ulkoministeriö tämän asian osalta edustavat

ja hyväksi havaittukin tapa on tietysti ollut se että ulkoministeriö ja eduskunnan asianomainen elin ovat hyvin likeisessä läheisessä vuorovaikutuksessa itse asiassa luottamuksellisissakin suhteissa toistensa kanssa

on valtava harmi tasavallalle että edustaja pekkarinen ei päässyt tähän parlamentaarisen kontaktiryhmän työskentelyyn nyt tällä kertaa mukaan sillä siellä hän olisi saanut nämä strategiset tiedot joihin nämä varuskuntien leikkaamiset perustuivat

siitä johtuen että suomella oli puheenjohtajuus koko ety järjestössä viime kalenterivuoden myötä myös eduskunnan parlamentaarisella valtuuskunnalla oli normaalia tapahtumarikkaampi toimikausi

ei se ollut mikään ilman ajatusta ja näkemystä oleva leikkauslista vaan hyvin pitkän valmistelun tuloksena puolustusvoimien johdossa ja ministeriössä syntynyt ratkaisu jossa on tietenkin sotilaspoliittiset ja maanpuolustukselliset näkemykset pohjalla ja taustalla

kaikella objektiivisuudellakin sanottuna suomi onnistui puheenjohtajakauden tavoiteasettelussaan hyvin ja kykeni myöskin edesauttamaan etyjin toimintakykyä eri muodoissaan

ensimmäinen niistä oli kosovon itsenäistyminen jossa etyjillä tietysti oli hyvinkin myötävaikuttava rooli onhan etyj ollut oman missionsa merkeissä kosovossa paikalla itsenäistymisen aikana ennen sitä ja sen jälkeen

tietysti oli hyvin monia paineita siihen suuntaan että kosovon itsenäistymisprosessi olisi purkautunut epätoivottavalla tavalla

tänä päivänä voimme nähdä että prosessi on sujunut kohtuudella ei tietysti kaikki onnellisten tähtien merkeissä mutta joka tapauksessa odotetun kaltaiseen suuntaan

etyjillä oli tässä asiassa alusta pitäenkin jo merkittävä rooli koska kansainvälisten järjestöjen keskinäisen sopimuksen mukaisesti etyj nimenomaan oli tämän kiistan osalta se kansainvälinen toimija jonka vastuulle oli asetettu tämän asian hallinnoimiseen pyrkiminen peräänkatsominen ja ikään kuin luokan järjestäjänä toimiminen

sen vuoksi tämä osui erityisen vahvasti etyjin kontolle ja niin kuin julkisuudessa saatoimme viime vuoden aikana nähdä euroopan unioni ranskan puheenjohtajuuskaudella astui erittäin vahvalla otteella tämän kysymyksen selvittämisen näyttämölle

varmasti jokaisen kansanedustajan tietovirtaan on tullut taustoitusta tämänkin uudistuksen luonteesta sen verran että se perustuu siihen että suomen puolustusvoimien rakenne tulee olemaan juuri samankaltainen kuin se on tänäkin hetkenä lähtien yleisestä asevelvollisuudesta aluepuolustusjärjestelmästä ja niin edelleen

on mielenkiintoista todeta että venäjän edustajat etyjin yleiskokouksessa olivat useaan otteeseen ennen tuon kriisin puhkeamista ikään kuin sitaateissa sanottuna varoittamassa tulevasta mahdollisesta yhteenotosta georgian kanssa niin kuin sitten tapahtuikin

se on se perusstrategia jota suomen puolustusvoimissa noudatetaan ja siihen perusstrategiaan nojautuen on sitten katsottu minkälaiset leikkaukset ovat mahdollisia vaarantamatta näitä perusprinsiippejä joihin puolustuspolitiikka suomessa rakentuu on rakentunut aina ja rakentuu tästä eteenpäinkin

tuohon tapahtumajaksoon sisältyy myöskin muun muassa venäjän presidentinvaalien toimeenpano keskustelu naton laajenemisesta ukrainaan ja georgiaan miksei myöskin kiista ohjuspuolustushankkeesta keskiseen eurooppaan

jonkin aikaa politiikassa mukana olleena olen joskus jäänyt hieman pohdiskelemaan mihin näkökohtiin perustuvat arvostamani ministerin keskustalaisen suosikkiministerini linjaukset tätä kansallispuistoa koskevassa asiakokonaisuudessa ja miksi sinänsä hyvin avoin suvaitsevainen ministeri tässä tapauksessa on kuuro niille näkemyksille joilla arvioidaan kriittisesti hänen johdollaan tehtyä valmistelutyötä ei sinänsä koskien kansallispuistoa satakunnan kohdalta mutta koskien sen selvästi toiseen ekologiseen systeemiin siirtymisen vaihetta eli saaristomeren puolelle tultaessa sitä aluetta koskevalta puolta

yleisellä tasolla on ehkä perusteltua tässä yhteydessä mainita parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta kuluneelta toimintavuodelta se että se jatkui kutakuinkin entiseen tapaansa

mitään erityisen innovatiivista ei tuossa toiminnassa tapahtunut

ehkäpä siitä huolimatta on pakko näin sanoa uusia toimintamuotoja saattaisi olla perusteltua vähän radikaalimmassakin freesimmässä asetelmassa pyrkiä etyjille löytämään

toimintamuodot ovat olleet perinteiset ja frekvenssimäärä jossa kokous toimii on myöskin noudattanut vanhoja latuja

tämän järjetön yleiskokous kokoontuu varsin harvoin ja yleiskokoukseen vaikuttavat hyvin suoralla tavalla kansainvälisessä politiikassa ilmenevät jännittyneet suhteet ja hallitustenvälisessä työskentelyssä esille tulevat ongelmat

vaikka kuinka on kauhalla koetettu ministerille vääntää tätä asiaa ed

niinistö sekä kansalaismielipiteen nimissä että samoin myöskin virallisten vastuunkantajien kautta niin sillä ei ole käytännössä ollut faktista vaikutusta tämän lain sisältöön eikä sen alueellista määrittelyä koskeviin näkökantoihin

on huomionarvoista tietysti myöskin se että ety järjestö on ennen muuta hallitusten ety jäsenjärjestöjen hallitusten välinen forum ja parlamentaarinen yleiskokous on sitä täydentävä ikään kuin parlamentaarinen ulottuvuus etyjin toiminnassa

arvoisa puhemies

vielä pari lyhyttä näkökohtaa yleisradiota kos kien

minun on pakko levittää tässä vähän käsiäni sillä tämä ministerin toimintalinjaus ei vastaa hänen muuta normaalia poliittista toimintalinjaustaan

monta kertaa on myöskin niin että ei ole vain kahta puolta kolikolla niin tahi näin vaan joskus se totuus voi olla puolivälissäkin ja nyt se voi olla tuossa käytävän kohdilla

lähtisin siitä liikkeelle että on ollut mielenkiintoista pistää ikään kuin lämpömittari tähän keskusteluun ja havaita että lähinnä helsingin sanomien mutta myöskin muiden mediatalojen likipitäen täyslaidallinen ei heijastu tässä keskustelussa yleisradiota koskevana arviona

meille suomalaisille on ollut tärkeää ja on jatkossakin samoin kuin koko järjestöllekin se miten demokratian kannalta eräs olennainen ilmiö toimii ja toteutuu ja se on kansainvälinen vaalitarkkailu

hän on hyvä ympäristöministeri mutta tässä tapauksessa on äärettömän vaikea löytää asiallisia perusteluja sille miksi kansalaismielipiteen jota hallituksen piirissä arvostetaan sijasta käytetään jyrkkää ja tylyä sanelulinjaa

jotenkin kuitenkin näkisin että kun yleisradiota seuraa kuluttajana niin yleisradiolla on kieltämättä jonkinmittainen vaikeus täyttää kaikki se ohjelma aika kaikilla kanavilla jotka yleisradiolla on käytössään

siinä yhteydessä joudun toteamaan asiana yksi että nostan kädet pystyyn minulla ei ole tarkkoja euromääriä varuskuntakohtaisesti siitä miten tämä säästö tulee

mikä on vaalien merkitys kuinka ne toteutuvat

vapaiden demokraattisten vaa lien on aina katsottu olevan eräänlainen demokratian barometri kussakin vaaleja toteuttavassa maassa

siis silloin joudutaan siihen kierteeseen johon viittasin äskeisessä puheessani että tulee sarjoja joissa on murha murhan jälkeen ja sellaisten sarjaohjel mien esittämistä joissa tämä tematiikka toistuu ylikorostettuna en pidä hyvänä millään tavalla

mutta ne samat näkökannat eivät päde siltä osin kun tullaan vakka suomen alueelle missä on todella vakavista ihmisten arkipäiväisen elämän edellytyksiin ihmisen ja luonnon keskinäiseen vuorovaikutukseen liittyvistä asiakokonaisuuksista kysymys

mutta voisiko siteerata kansallisromanttisesti sen verran että ollos huoleton poikas valveil on pystyttekö nimeämään yhdenkin muun ministeriön joka on näissä budjettiasioissa yhtä kurinalainen kuin puolustusministeriö on

kokemukset ovat varovasti sanottuna varsin monenkirjavat sillä sellaista absoluuttista mittaria ikään kuin kansakunnan demokratia asteesta näemmä on inhimillisesti ja poliittisesti mahdotonta löytää että vaalitarkkailun lopputuloksesta voitaisiin siis olla kovinkaan helposti samaa mieltä

meidän tehtävämme olisi nähdä ei vain ihmisen tai vain luonnon tasapainon vaan ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntyvän tasapainon välttämättömyys

sen takia itse kysyisin täysin ulkopuolisena onko aivan välttämätöntä että ajetaan ohjelmia kaikilla niillä tänä päivänä käytössä olevilla puolin ja toisin siis sekä tv että radiopuolella kanavilla joita yleisradiolla on käytössään

kun sinne on investoitu ei vain asianomaisten toimijoiden omia huomattavia varallisuuseriä kymmeniä miljoonia satoja miljoonia euroja siihen on saatu myös eu mukaan toteuttamaan sitä millä tavoin ihmisen luontaisista elinkeinoista yksi perinteisimpiä eli kalastus ja luonnon edellytykset voidaan nivoa yhteen ja on pyritty tekemään mallialue siitä miten ekologinen ihmisen toiminta voidaan ammatillisesti toteuttaa näissä saaristomeren olosuhteissa niin tällä pyyhitään pöytää eikä anneta minkään asteista arvoa sille miten ihminen ja luonto asetetaan vuorovaikutukseen toistensa kanssa

ei riitä että vaalilainsäädäntö on kunnossa jossakin maassa ei tietysti se että on aidosti avoimessa kilpailuasetelmassa olevia poliittisia puolueita eikä riitä myöskään se että lehdistö on kaikin puolin vapaa eikä myöskään se että järjestelmä myöskin vaalirahoitusjärjestelmä on avointa ja niin edelleen

toinen seikka on se että minun mielestäni yleisradion ei pitäisi kilpailla hampaat irvessä katsojaluvuista tai paremminkin niin sanottuna että se ei saisi olla yli muiden oleva kriteeri vaan melkeinpä päinvastoin mikä takaisi sen missä ollaan kulloinkin menossa

sen voisi ehkä pelkistää sillä tavalla että kun tämä lakiesitys nyt tulee kaiken todennäköisyyden mukaan menemään eduskunnassa kirkkaasti läpi sen täytyy myöskin näkyvä merkki on oma toimintansa näkyä yleisradion ohjelmatoiminnassa ja ohjelmatuotannossa laadukkuutena

kyse on huomattavasti monimutkaisemmasta asiasta jossa yhdellä mittarilla ei voi asiaa suoranaisesti ilmaista vaan kysymys on paremminkin yhteiskuntien kypsyyskokeesta kypsyysasteesta suhteessa kansanvaltaan demokratiaan ja ihmisten mahdollisuuksiin vaikuttaa

sen tuomariksi asetetaan metsähallituksen virkamiehet helsingissä jotka kaiken tämän valmisteluprosessin aikana ovat osoittautuneet toimijoiksi jotka hipovat ehdottomasti hallintomenettelylain rajoja

ehkäpä kyse on syvimmiltään legitimiteetistä ihmisten uskosta poliittiseen järjestelmään ja luottamuksesta poliittisen järjestelmän valtiovallankin toimintaan

sen tyyppistä tylyyttä ja ylimielisyyttä mitä metsähallitus on tässä tapauksessa osoittanut tämän asian eri valmisteluvaiheissa tunnen sen asian nimittäin en ole missään muussa lainvalmistelussa nähnyt herran vuosiin

tässä suhteessa etyjin jäsen maissa on tavattoman suuria kulttuurista politiikan kulttuurista johtuvia eroja

ja kun siellä on paitsi tämä ihmisten oma halu eun antama tuki sille miten ekologia toteutetaan ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa tämän ammatin harjoittamisen merkeissä ja sitä ovat reunustamassa naturaan jo tällä hetkellä liittyvät vaateet niin tämä ei näytä tässä tapauksessa riittävän siitä huolimatta että täällä mainitut näkökannat alueen selkeästä näkemyksestä siitä että saaristomeren alueita vakka suomea koskien uuttakaupunkia pyhärantaa kustavia taivassaloa ei tähän tule liittää monistakaan eri syistä joita tässä en ryhdy kaikkia suinkaan läpikäymään tämä ei toimi

mutta on aihetta todeta että etyjin sisälläkin on vahvaa jännitettä etyjin varsinaisesti vaalitarkkailusta vastaavan ammattimaisen elimen elikkä odihrin ihmisoikeudellis humaanista ulottuvuutta selvittävän etyj instituution ja sitten parlamentaarisen elimen välillä parlamentaarisen elimen johon suomen kansanedustajat ovat hyvin aktiivisesti vaalitarkkailun muodossa ottaneet osaa eri puolilla etyj aluetta

oma käsitykseni katsottuani mitalia sekä puolelta että toiselta viime toimintavuoden aikana on kyllä valitettavasti se että hallitustenvälinen elin on painoarvoltaan merkittävämpi ja asiantuntemukseltaan painavampi kun se tekee vaalien edellä viikko kuukausikaupalla työtä selvittääkseen kunkin maan olosuhteita vaalien läpiviemiseksi ja myöskin vaalien jälkeen katsoo sitä puolta vaaliprosessista niin että sillä on asiallisesti paljon paremmat mahdollisuudet antaa syvääluotaava analyysi vaalien todellisesta luonteesta demokratian kypsyysmittarina kuin parlamentaarisella elimellä joka parhaimmillaankin voi olla siellä vain korkeintaan viikon useimmissa tapauksissa kolme neljä päivää

ja olen ymmärtänyt niin että täysin yksimielisesti satakuntaliiton maakuntahallitus on tukenut sitä että vakka suomea ei tulla liittämään tämän kansallispuiston piiriin

mutta ei jostakin syystä tahdo millään tavoin kansalaismielipiteen ja alueellisen vaikuttamisen ja päätöksentekijöiden erittäin yksimielinen käsitys tulla perille

minä kysyn millä ihmeen tavalla tämän päivän kansallispuiston toteuttajat voivat olla iloisia siitä kuinka taloudellisesti turva tut kansallispuistojen toteuttamismahdollisuudet ovat

näin ollen hallitustenvälinen vaalitarkkailuelin kykenee antamaan ikään kuin kokoillan elokuvan kun parlamentaarinen elin kykenee ottamaan vain yhden valokuvan siitä mikä demokratian tila kussakin maassa kulloinkin sattuu olemaan

tämä on ollut omiaan luomaan myös jännitettä poliittista arvovaltajännitettä parlamentaarisen elimen ja hallitustenvälisen elimen välillä

se oli kouriintuntuvasti nähtävissä myöskin viime toimintavuoden aikana jolloin suomi siis isännöi koko ety järjestön eteenpäinvientiä

menkää niille saarille katsokaa sitä luontoa ja tulkaa kertomaan sen jälkeen tänne eduskuntaan kuinka hienoista järjestelyistä tänä päivänä tältä osin on kysymys

niitä en käy tässä sen enempää luettelemaan mutta pidän tärkeänä että suomen eduskunnalla on parlamentaarisen elimen osalta mahdollisimman vahva profiili ja aktiivinen panos etyjin suomelle jo alun pitäenkin tärkeän ulkopoliittisen instrumentin pitämiseksi mahdollisimman elinvoimaisena toimijana kansainvälisen politiikan yhteisölle

täysin kuollutta koko kasvusto koko elimistön tappanut merimetsojen ulosteitten vaikutus on niin tyrmistyttävä että jo kilometrien meripenikulmien päähän sen vaikutuksen tuntee nenässään ja mereen valuvat ympäristön kannalta erittäin kriittiset ulosteet vaikuttavat myöskin itämeren ekosysteemiin erittäin dramaattisella tavalla

kun on opittu joku opinkappale että kansallispuisto perustamalla voidaan tehdä jotakin hyvää tälle yhteiskunnalle ja kun itämeren suojelutoimenpiteitten toteuttaminen jää ilmaan roikkumaan niin tässä tulee vähän toivottomuuden ilmapiiri että millä tavoin tästä asiasta aiotaan suoriutua

pesemällä kädet sillä että ilman taloudellista pohjaa olevalle kansallispuistolle määrätään vasten paikallisen väestön tahtoa olevat rajat ja kuvitellaan että tässä tuli itämeri suojeltua

tässä suhteessa on ollut tarkoitus siellä paikallisesti tehdä mallialue siitä millä tavoin ekologinen systeemi toteutetaan niin että ihminenkin elää siinä ekologisessa systeemissä

tästä on kysymys ja sen vuoksi toivon arvoisa puhemies että valiokunnassa ja sitä lausunnollaan ryydittävässä valiokunnassa myöskin kiinnitettäisiin vakavaa huomiota siihen millä tavoin meillä lakeja valmistellaan ja minkälaisia vaikutuksia sillä on paikallisesti

tällä lailla en löydä sen kaltaisia myönteisiä vaikutuksia vakka suomen alueelle joita tämän lain perusteluissa sinänsä satakuntaan liittyen esitetään ja jotka minun puolestani ovat ihan kaikin puolin kunnossa olevia perusteluja

puhemies

alkuun yhdyn loppuun en koska pääministerin ilmoitus ei ole parlamenttivetoinen se tarkoittaa vain eduskunnan istuntosalissa käytävää keskustelua

nämä kaikki turvallisuuspolitiikkaan liittyvät keskustelut on ankkuroitava valiokuntatyöskentelyyn se on asiallisesti näin ja tässä katsannossa en yhdy ed

toinen asia puhemies on se että meillä on huono kokemus parlamentaarisesta puolustuskomiteasta siltä osin että sanottiin että puolustuspolitiikka tulisi aina sitoa turvallisuuspoliittiseen todellisuuteen ja sen vuoksi tuli selontekomenettelyinstituutio

ja nyt jos se erotetaan taas uudestaan omaksi irralliseksi kokonaisuudekseen on vain puolustuspoliittinen selonteko se ei ankkuroidu siihen turvallisuuspoliittiseen todellisuuteen

kolmanneksi puhemies hyvin lyhyesti minä toivoisin että tämä meidän talo jonka merkitys koko perustuslakiuudistuksenkin valossa on ollut ottaa keskeisempi rooli ulko ja turvallisuuspolitiikassa voisi tehdä konseptin miten tämä koko järjestely olisi tehtävä eikä vain sanoa että hallituksen on tehtävä esitys siitä

puhemies

mainittakoon että ulkoasiainvaliokunta tähän äskeiseen puheenjohtajansa puheenvuoroon liittyen jo näitä mahdollisia sotilaille aiheutuvia riskejä ajatellen on omassa mietinnössään kirjoittamassa kannan jonka mukaan meidän tulee huolehtia suomen valtiona siitä että sotilaiden vakuutus ja oikeusturva tulee ehdottomasti aukottomalla tavalla hoidettua

tässä keskustelussa on yksi mielenkiintoinen näkökanta siltä osin kuin olen päässyt paikalla tätä seuraamaan ja se on selvästi suhtautumistapaero siinä tuleeko suomen tänä päivänä linjata oman läsnäolonsa luonne määrä ja laatu jatkoa silmällä pitäen

tämä aikamäärä valitettavasti tulee yhdysvaltain presidentinvaaleissa ahdingossa olevalta presidentiltä joka on luonut tämän oman sisäpoliittisen uskottavuutensa vuoksi

kansainvälinen yhteisö ei voi toimia sen aikataulun logiikan perusteella

lähdemme pois ja toteamme että toivoton taisto taivaan valtoja vastaan

kansainvälisen yhteisön täytyy olla valmis tarvittaessa ottamaan vastuuta siitä että afganistan ei joudu sisällissotaan ja että afganistan ei romahda ja sellaisia signaaleja ei saa antaa mistään syystä että me täältä nyt sanoisimme että silloin me putsaamme tämän asian

minusta olennaisinta tällä pääluokan osalla on se että tällä hallituskaudella puolustusministeriön ja puolustuspolitiikan poliittinen profiili on noussut erittäin merkittävästi

keskustelu on lähtenyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään naisia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan jolle puolustusvaliokunnan mukaisella tavalla

tällöin suomi tulee toimineeksi aika lailla kansainvälisen mallin mukaisesti joka on maan tapa hyvin monissa meihin rinnasteisissakin maissa

tämä puolustuspolitiikan profiilin nousu on tapahtunut eri tavoin ja tästä asiasta puhemies ei ole muuta kuin hyvää sanottavaksi kun me omaksumme kansainvälisesti puolustuspolitiikalle merkittävän poliittisen toimijan roolin

arvoisa puhemies

minä kysyn uudelleen vihreiden edustajalta miksei edustajilta

ja se että siitä on vain hyvää sanottavaa johtuu myös siitä että suomen turvallisuus ja puolustuspoliittinen linja on veistetty suomen ulkopolitiikan linjasta

mikä ihme siinä on että jos siellä yksimielisesti vastustetaan niin teillä on suurempi viisaus nähdä mikä tälle alueelle on hyväksi

vaikka jopa yrittää välillä pilke silmäkulmassakin heittää pari kommenttia puhujan puheenvuoroon ryhdittääkseen siitä niin nyt on kyllä pakko sanoa että jos ed

te puhutte itse tässä samanaikaisesti harmaahylkeitten ja merimetsojen suojelusta tavalla joka merkitsisi sitä että niihin ei olisi mahdollista puuttua

minulla on itselläni hallituksen edellisenä jäsenenä omakohtainen ja huomattavasti läheisempi tuntuma tämän asian arviointiin ed

ja juuri sitä siellä paikallisesti kaikkein pahimmoisimmillaan todella pelätään sillä se tuhoaa näiden ihmisen luontaisen mahdollisuuden harrastaa perinteikkäintä omaa elinkeinoaan sillä alueella tilanteessa jossa ihmiset ovat sitoneet satoja tuhansia miljoonia tämän oman ammattinsa toteuttamiseen ja tulevaisuuden turvaamiseen

arvoisa puhemies

lyhyesti nämä asiat tässä vastattuina varmaan asian valiokuntakäsittelyssä tulee enemmän

pyydän kaikkia edustajia käyttämään mahdollisuutta käydä paikan päällä katsomassa minkälaista jälkeä tekevät luonnolle merimetsot ja niiden tietysti luonnon kiertokulussa aiheuttamat vaikutukset mitä ne tekevät siellä

kiurulle vaikka hän taisi joutua muihin virkatehtäviin täytyy sanoa että hän lähtökohtaisesti on oikeassa ei etyj yksin ole mitään vaan yhdessä muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa

mutta menkää arvoisat edustajat myöskin kysymään niiltä ihmisiltä jotka elävät siellä mitä vaikutuksia on hylkeillä mitä vaikutuksia on merimetsoilla heidän elämän olosuhteisiinsa ja tulkaa sen jälkeen puhumaan tänne

niistä ylivoimaisesti tärkeimmät ovat hänen mainitsemansa euroopan unioni ja euroopan neuvosto mutta samalla tietysti yhdistyneet kansakunnat ja nato

oli onni muodostaa omakohtainen käsitys siitä miten suomen edustautuminen eun keskeisimmissä päätöksentekovaiheissa tulisi tehdä

minä kysyn uudestaan erityisesti vihreitten suunnalta minkä ihmeen takia tässä kysymyksessä ei kansalaismielipiteellä ole minkään valtakunnan merkitystä

en puhu siitä omasta käsityksestäni

ne kaikki muodostavat etyjin kannalta kokonaisuuden eu euroopan neuvosto yk ja nato ja näillä säännöllinen suurlähetystöjen keskinäinen vuorovaikutus on jokapäiväistä ja näiden kanssa yhdessä toimien asioita hoidetaan

miten tämä poikkeaa siitä missä ihminen siellä paikallisesti ei tiedä kuinka pitää menetellä vaan helsingin herrat mahonkipöytien ääressä osaavat sen asian muka paremmin

heinäluoma omassa puheenvuorossaan kiinnitti huomiota sanoisin että oman kokemukseni valossa ongelmallista on se että jos tuo identifioitava johto vaihtuu kerrasta toiseen se ei ole sama niin se aiheuttaa kyllä kieltämättä siinä eu kontekstissa ongelmia

se on objektiivinen tosiasia joka suomen tulisi korjata

euroopan unionin ja etyjin keskinäinen ikään kuin mahtuminen samalle tontille oli georgian kriisin ratkaisun merkeissä tietysti mielenkiintoisesti seurattava asia jossa varmaan oman persoonallisen panoksensa siihen toi ranskan presidentti

järjestetään se sitten näin tai noin vaihtoehtoja on useampia mutta se johto ei saisi olla epäselvä

mutta tästä huolimatta on aihetta sanoa että yhteistyösuhteet ovat ulospäin vähintäänkin yhtä hyvät kuin ne ovat etyjin sisällä

on ehkä jossakin määrin sitten smaksak oliko georgia jonkinlainen vedenjakaja kansainvälisessä politiikassa

ukkola kysyi mutta se on aihetta kyllä hänen näkökantansa arvokkuutta alleviivaten sanoa että suomessa nähdään tämän kolmannen korin asiat aivan ratkaisevan tärkeinä

eduskunnan asianomainen valiokunta tänään viimeksi on saanut valmiiksi mietintönsä turvallisuuspoliittisesta selonteosta jossa puhutaan laajan turvallisuuden käsitteestä

ja laaja turvallisuus tietysti tarkoittaa eräästä näkökulmasta katsottuna sitä että siinä juuri kolmannen korin kysymykset inhimillinen ulottuvuus tulevat voimallisesti esille

ja olen aika ylpeä suomalaisen ulkopolitiikan pikku toimijana siitä että suomessa voidaan varsin yksimielisesti nähdä tämä ed

nazarbajevin toiminta on monen monituista kertaa nähty sen kaltaisena että se ei ole länsimaisen ihmisoikeusdemokratian eikä hyvän hallinnon periaatteiden kanssa täydellisessä sopusoinnussa

kun etyjin kokous kokoontui astanassa niin oli tietysti selvää että oltiin aika lailla herkkiä tämän kysymyksen kanssa mutta jossakin määrin voisiko sanoa ainakin allekirjoittaneelle yllätykseksi asia ei kovasti leimahtanut kuitenkaan astanassa kazakstanin pääkaupungissa pidetyssä kokouksessa

mutta kyllä on aihetta sanoa ihan suoraan että kazakstanilainen tulkinta yhteiskunnan perusarvoista on toisentyyppinen kuin mikä meidän käsityksemme on ja se on syytä tuoda etyjissä esille

hautalan esille tuomaa yksittäistä tapausta valitan sitä mutta nazarbajevin toimintakulttuuri on yleisesti tiedossa ja ajaa ja

en kyllä eikä vain suomen puolelta eikä vain yksinomaan etyjin puolelta vaan myöskin muutoin kazakstan on paineen alla

kun kazakstan aloittaa etyjin puheenjohtajana sitä on edeltänyt vaihe jossa katsottiin miten sellainen maa sellainen valtio ja yhteiskunta jonka demokratiakäsitys on niin kaukana etyjin omista ihanteista voi toimia ikään kuin isäntänä järjestössä tässä tapauksessa ensi kalenterivuoden ajan

no kaikki tiedämme että vastaus rakennettiin sille perustalle että myöntämällä kazakstanille isännyys edesautetaan heidän integroitumistaan enemmän näihin perusarvoihin kuin sillä että he eivät yhtenä periaatteessa tasavertaisena maana saisi tämänlaista mahdollisuutta